arvoisa puhemies

politiikassa asiat usein kärjistetään muutamaksi vaihtoehdoksi jotta vastakkainasettelun kautta voidaan tehdä selkeitä eroja mielipiteissä

tiedämme kaikki että esimerkiksi kansalliset panostuksemme tieverkostoon eivät saa olla suora vaihtoehto sosiaaliturvalle vaan molempia tarvitaan oikeassa mittasuhteessa

tällaisesta kärjistämisestä on osittain kyse tämänkin päivän keskustelussamme

tiukka taloustilanne ja maassamme näkyvät pahoinvoinnin merkit ansaitsisivat tässä ajassa paljon suuremman huomion kuin viime aikoina kotimaisille asioille on annettu

suomi on osa jatkuvasti tiivistyvää maailmantaloutta

arvoisa puhemies

tämän vaikean asian käsittelyssä voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siitä että aiemmasta poiketen kreikan toisessa lainapaketissa on mukana suomen kannalta kaksi erittäin tärkeää elementtiä

hallitus on tehnyt töitä teollisuuden hyväksi ja yritysten hyväksi tästä esimerkkinä yhteisöveron alennus isona konkreettisena toimenpiteenä

tappiot eivät saa olla veronmaksajan harteilla

tässä toisessa kreikan lainapaketissa tuo sijoittajavastuu vihdoin toteutuu

arvoisa puhemies

aluehallintouudistuksesta on valtioneuvoston selonteon myötä keskusteltu valiokunnissa ahkerasti kevään mittaan

maakunnissa elävät tietävät että teollisuudessa on viime vuosina ollut pakko opetella hyvinkin aktiivista elinkeinopolitiikkaa jotta sitä olemassa olevaa teollisuutta tai yleensäkin teollisuuden työpaikkoja saadaan siellä pysymään

työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä nostan valiokuntaa eniten puhututtaneen asian esille nimittäin työsuojelun

työsuojelun asemasta kokonaisuudessaan on yhä jatkossakin syytä keskustella sillä työsuojeluorganisaatiossa suhtauduttiin varsin kriittisesti uudistukseen

tästä viimeisimpänä esimerkkinä on rauman telakan lakkauttamispäätös ja rauman kaupungin toimet telakan maa alueen ostoksi ja uuden meriteollisuuden saamiseksi alueelle

arvoisa puhemies

suomen linja ei ole ollut pelkistetyn mustavalkoinen kyllä tai ei mielipide vaan vaikeassa tilanteessa on noustu aktiivisiksi toimijoiksi ja etsitty maamme sekä kansalaistemme kannalta parasta mahdollista ratkaisua

täytyy sanoa että hyvinkin synkästä uutisesta huolimatta tällä hetkellä tuntuu siltä että meillä on myöskin mahdollisuuksia käyttää sitä olemassa olevaa meriteollisuusosaamista hyväksemme vaikka sitten nykyisenä telakkatoimintana se ei enää jatkakaan

lisäksi tiedämme että kärjistyneet huoltajuusriitakierteet työllistävät usein samanaikaisesti tuomioistuinta lastensuojelua perheneuvolaa koulua päivähoitoa psykiatrista yksikköä poliisia ja niin edelleen

lopuksi haluan sanoa että vaikka länsimaiset yhteiskunnat ovat siirtymässä yhä voimakkaammin palveluyhteiskunniksi nojaa hyvinvointimme yhä vahvasti teollisuuteen

kuten myös työelämä ja tasa arvovaliokunta lausunnossaan huomauttaa työsuojelun vastuualueiden sijoittuminen aluehallintovirastoon ei ole sujunut ongelmitta eivätkä aluehallintoviranomaiselle tyypilliset ratkaisut kaikilta osin toimi työsuojelun vastuualueella joka on luonteeltaan kuitenkin valtion paikallishallintoa

toivonkin että kun kehysriihen päätöksiä nyt tehdään niin valtiovalta ei tee sellaisia päätöksiä jotka rasittavat teollisuutta entisestään vaan voimme mahdollistaa teollisuudelle nyt rauhan

työsuojelun vastuualueet poikkeavat huomattavasti toisistaan

kysyisinkin ministeriltä vielä

on pidettävä huolta siitä että nyt kreikassa tehtävät päätökset eivät johda tulevaisuudessa virheisiin jotka tulevat koko euroopalle entistä kalliimmiksi

pahimmassa tapauksessa tämä saattaa johtaa laajentuviin yhteiskunnallisiin selkkauksiin rauhattomuuteen ja turvattomuuteen joka voi levitä myös muualle eurooppaan

työelämä ja tasa arvovaliokunnan saamien lausuntojen mukaan esimerkiksi suurten ja kansainvälisten rakennusprojektien kuten vaikkapa olkiluodon ydinvoimalatyömaan yhteydessä työsuojelun resurssit ovat monesti riittämättömät

nyt suomen seuraavana tehtävänä onkin nostaa esille se että kreikan tulee kriisin aikana pitää huolta nuortensa koulutuksesta työllistymisestä ja uskosta valoisampaan tulevaisuuteen

enää ei myöskään voi puhua että suomi lapioi rahaa kreikkaan sillä nyt esillä olevasta järjestelystä ei lähetetä suoraan rahaa kreikkaan vaan annamme takuut euroopan kriisimekanismille ervvlle

tämä käsittelyssä oleva asia on esimerkki siitä että eduskunnassakin on tehty virheitä ihmisyyttä vastaan

kriisissä onkin kysymys myös talousjärjestelmän hataruudesta

meidän tuleekin jatkossa kehittää talouspolitiikkaamme suomessa euroopassa ja maailmalla siten että taloudenhoidon lähtökohtana on ihminen kasvottomien markkinavoimien sijaan

kiitänkin ministeri henrikssonia siitä että hän on nostanut esille korvauksen lisäksi myös anteeksipyynnön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin olen täysin samaa mieltä edustaja vehviläisen ja edustaja rehulan kanssa siitä että perusturvaa on parannettu vain osittain ja olen heidän kanssaan myös siitä samaa mieltä että nimenomaan lapsiperheitten perusturvaa joka liittyy minimivanhempainrahaan esimerkiksi ei ole parannettu

koska edustaja tynkkynen nostikin täällä jo esille kysymyksen siitä miten kuntia kehotetaan ennalta ehkäisevään työhön haluaisin sen lisäksi ministeriltä kysyä pitäisikö meillä olla tällaiset kansalliset vaikuttavuuden mittarit joilla sitten kuntia voitaisiin kannustaa ennalta ehkäisevän työn tekemiseen

mutta se on asia jossa meidän näitten perheiden ja lapsiperheiden turvaa on jatkossa ehdottomasti kehitettävä koska heidän osaltaan tilanne ei ole parantunut parhaalla mahdollisella tavalla

toinen ryhmä joka on näitten lapsiperheitten kohdalta josta kannan erittäin suurta huolta on opiskelevat lapsiperheet

jos opiskeleva lapsiperhe esimerkiksi tienaa niinpä niin tai välittömästi tämä tulee lisää jos siellä on niin sanottu tämmöinen leikkuriraja jos sen ylittää niin se tulee välittömästi

arvoisa puhemies

etenkin tässä ajassa jossa irtisanomiset ja työttömyys koskettavat herkimmin juuri nuoria on kohtuuhintainen asunto elinehto syrjäytymisen ehkäisyssä

ministeri urpilainen tuossa jo tunti sitten totesi sen asian jonka minäkin haluan vielä alleviivata kertaus olkoon opintojen äiti eli mistä kuntauudistuksessa pohjimmiltaan on kysymys

jos puolison tulorajan ylittää niin se tulee välittömästi vaikuttamaan opiskelevan vanhemman opintotukeen ja sitä kautta

minä opiskelevat lapsiperheet heidän näiden opiskelevien lapsiperheiden kokonaistulo ei pääse koskaan voisiko sanoa lapsiperheköyhyydestä irti ja sen takia tämä on myös semmoinen osa alue johonka meidän on jatkossa puututtava

ei rakenteista ei karttaharjoituksista ei menneistä tai tulevista vaaleista tai puolueiden kannatuksen maksimoimisesta vaan ihmisistä jotka haluavat elää elämäänsä turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä

edustaja peltonen äsken hyvin selvästi luki viime kaudella tehtyä vastalausetta jonka me kirjoitimme ja me teimme sen täydestä sydämestä

juuri tämän vuoksi kuntauudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on nimenomaan palvelujen turvaaminen ja niiden parantaminen

kysynkin ministeriltä voisimmeko vihdoin ottaa tavoitteeksi nollatoleranssin nuorten asunnottomuudessa eräänlaisen nuorisotakuun kohtuuhintaiselle asumiselle

ihmisille nimittäin kuntarajojakin tärkeämpää on se että lapsi pääsee tarvittaessa lääkäriin tai että kunnan palvelutaloissa on riittävästi hoitajia

arvoisa puhemies

myöskään rikollisuus ei tunne valtioiden rajoja ja hyvin usein kansainvälisten rikosvyyhtien selvittelyssä tarvitaan useamman valtion resursseja ja mukanaoloa

sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaantulo helpottaa suomen esitutkinta ja syyttäjäviranomaisten mahdollisuuksia saada rikosoikeusapua niistä valtioista jotka myös ovat lisäpöytäkirjan osapuolia

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että kansainväliset oikeusapupyynnöt ovat käräjäoikeuksissa nykypäivinä melko yleisiä ja säännökset jotka yksinkertaistaisivat toimintaa ovat kannatettavia

olisin kysynyt vielä tästä kansalaisten oikeustajusta ja siitä että se ei vastaa oikeuden antamia tuomioita erityisesti ihmisen henkeen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvissa rikoksissa

arvoisa puhemies

lausunnoissa korostettiin myös sitä että esimerkiksi videoneuvottelun käyttäminen rikosasian vastaajan kuulemisessa tuomioistuimessa tai rikoksesta epäillyn kuulemisessa esitutkinnassa tulee asianmukaisesti hyödyntää

haluaisin kysyä ministeriltä pidättekö ongelmallisena sitä että oikeuslaitoksella ei kaikilta osin ole kansan antamaa legitimiteettiä ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä

haluaisin aivan ensiksi todeta sen että lastensuojelulakihan uusittiin tuossa muutama vuosi sitten ja kunnissa on tehty paljon työtä tämän uuden lainsäädännön täytäntöön panemiseksi

toinen asia on tasa arvo ja tasa arvon toteutuminen tämän päätöksen johdosta

kunnat ovat myöskin tehneet jo työprosesseihin muutoksia niin että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina toimii esimerkiksi sosionomi sosiaaliohjaaja

jos jokin yksityinen yritys toimisi näin niin tässä salissa kuultaisiin kyllä useampaan kertaan monen eri puolueen taholta varmastikin moitetta yritystä kohtaan

arvoisa puhemies

muistaakseni sen tarinan opetus oli se että edistystä ei tapahdu vaikka peittoa jatkettaisiin kuinka jos toisesta päästä samaan aikaan leikataan

me elämme kunnissa hyvin usein niin että katsotaan vuosibudjetin kautta asioita ja erityisesti tällaisessa kvartaalitaloudessa vielä vuosineljänneksellä ja mietitään mihin toimintoihin meillä on rahaa ja mihin ei

arvoisa puhemies

nyt tuntuu siltä että tämä viisaus olisi taas syytä muistaa

valitettavasti tässä julkisen talouden suunnitelmassa on useampikin esimerkki asiasta

toivon että uudelleen arvioitaisiin nämä talous ja tasa arvovaikutukset ja päätökset tehtäisiin sitten vasta näiden asioiden ja näiden arviointien pohjalta

se että oppositiolle annetaan tällä tavoin mahdollisuus esittää oman vaihtoehtonsa hallituksen talousarviolle toivottavasti lisää myös vastuullisuutta opposition salipuheissa

kotipalvelu tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit ovat

kiitos dus tea mäkisalo

moni lapsikin oppii vastuullisuutta kuluttamisestaan vasta sen jälkeen kun vanhemmat antavat lapselle viikkorahaa jolla lapsen pitäisi toiveensa toteuttaa

vielä haluaisin nostaa varhaisen huolen merkitystä

edustaja filatov puhui täällä varastotiedoista mikä ehkä terminä nyt ei ole paras mahdollinen mutta se asiasisältö oli tärkeä

meillä on merkkejä naapurit kirjastontädit näkevät varhaista huolta lapsesta mutta meillä tällä hetkellä ei tätä huolta kerätä eikä meillä ole oikein paikkaa mihin tämän huolensa voisi ilmaista

tämän vuoksi keskustan ja perussuomalaisten vaihtoehtobudjetit ovat väittäminä jo lähtökohtaisesti virheellisiä sillä tosiasiassa kumpikaan niistä ei tulisi tuollaisenaan toteutumaan

uudistankin hetki sitten ilmoille heittämäni ajatuksen että tätä käsittelyä voitaisiin jatkossa kehittää niin että oppositiopuolueet tekisivät yhteisen esityksen vaihtoehtobudjetistaan

arvoisa puhemies

voin ilokseni kertoa että hallitus on valinnut hallitusohjelmassaan ensimmäiseksi painopistealueekseen köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen

arvoisa puhemies

toimin seitsemän vuotta toimeentulotuen etuuskäsittelyn esimiehenä ja sen seitsemän vuoden aikana useaan otteeseen puhuttiin siitä että toimeentulotuki perustoimeentulotuki ollaan siirtämässä kelalle

aivan erityinen huomio on kiinnitetty yksinhuoltajien perheisiin toimeentulotukeen tulevalla yksinhuoltajakorotuksella juuri siitä syystä että neljäsosa yksinhuoltajaperheistä elää toimeentulotuella